keskittämällä osaamista samaan pisteeseen keskittämättä sitä maantieteellisesti saamme paremmat edellytykset toimia yhdessä ihmiset jotka ovat toimineet työlupaviranomaisissa

minun silmiini ei ole osunut tämä kalenteri niin kuin varmaan ei monen muunkaan täällä paikalla mutta euroopassa siitä on keskusteltu vilkkaasti

pääministeri kataisen esitys osoittaa miten vaikeasta paketista pääsitte yhteisymmärrykseen lokakuussa ja olemme ylpeitä siitä miten pääministeri pystyi siihen vaikuttamaan

tulemme tukemaan sitä selvitystyötä että miksi tällainen erehdys on tapahtunut

ja kun velvoitetaan että työpaikka on avoimesti haettavana koko eu alueella kaikilla suomalaisilla on hyvä mahdollisuus hakeutua näihin avoimiin työpaikkoihin

edelleenkin on olemassa lupajärjestelmä ja voisikin sanoa että eun ulkopuolelta tulevan työvoiman osalta meillä on paremmat valvontaedellytykset

edustaja soini jatkaa sitä teeskentelyä että nyt kesken kaiken voisi saada jotain alennusta eu maksuihin ja hän vaatii että kataisen hallitus tekee tälle jotain

sen lisäksi me edellytämme niin kuin keskusteltiin työmarkkinajärjestöjen kanssa että avoin työpaikka tulee ilmoittaa eu ja eta laajuisesti

jag hoppas verkligen att det bor en liten schäuble i flera av oss en liten schäuble som ser att det som är bra för europa är bra för finland

me olemme selkeästi nyt yhdessä ryhmässä joka haluaa rajoittaa maksuja

voimme tukea kaikkia tulevaisuuteen liittyviä toimia joihin pääministeri viittasi että akuuttia kriisiä pitää torjua ja niin halvalla kuin mahdollista

tähän liittäisin myöskin että voisimme toimia sellaisen pankkilainsäädännön sisämarkkinalainsäädännön luomiseksi jossa pankkitoimintaa ja valvontaa koordinoidaan sillä tavalla kuin sixten korkman on äskettäin ehdottanut että saamme sen vahvistetun finanssisääntelyn johon pääministeri viittasi ja että voimme saada lisää kasvua sillä tavalla kuin linjattiin

arvoisa puhemies

kun katsoo miten eu varoja käytetään niin meidän pitää katsoa missä siitä on eniten hyötyä ja mikä on sellainen tavoite että meidän maaseutumme jaksaa kokonaisuudessaan hyvin ja rahoja käytetään hyvin

tässä haluan lopuksi todeta että toivottavasti kaikki sektoriministeriötkin tukevat digitaalisia sisämarkkinoita joka on ollut suomen hallitusten tärkeä prioriteetti ainakin päämiestasolla

mutta itse asiassa oikea luku ei ole näin suuri koska kaikki jotka on tavattu jossain vaiheessa suomessa mutta jotka ovat sen jälkeen esimerkiksi hakeneet turvapaikkaa tai oleskelulupaa eivät enää silloin ole laittomasti maassamme joten luku on paljon paljon pienempi

useimmat meille tulevat esimerkiksi tällä tavalla luokitellut ovat tulleet eu rajojen sisäpuolelta

arvoisa puhemies värderade talman

ensinnäkin kiitos näistä kommenteista jotka liittyivät ilmoitusmahdollisuuden ottamiseen uudelleen tähän kansalaisuuslakiin

mutta on selvää että yhteistyö umn maahanmuuttoviraston rajavartiolaitoksen ja poliisin kesken on erittäin tärkeätä koska silloin voidaan tarkastaa asiakirjojen oikeellisuus lähetystöissä tai muualla ja voidaan myöskin tarkastaa ettei toimita sellaisella tavalla joka on kansainvälisten työnvälityssääntöjen vastaista

toisaalta oli hyvä että oli niin sanottu deadline koska se merkitsi tiettyä virstanpylvästä

arvoisa puhemies

me tiedämme että se toimii koska puolet näistä jotka ilmoittivat tästä vanhan viiden vuoden säädöksen aikana ilmoittautui viimeisen puolen vuoden aikana

irlannissa taloudellinen kasvu on lähtenyt liikkeelle vaikka väestö tuleekin vielä pitkään tuntemaan vyönkiristyksen joka on muun muassa merkinnyt palkkojen alentamista ja huomattavaa ostovoiman heikkenemistä

arvoisa puhemies

lähtökohta on se että ihmiset hakevat turvapaikkaa silloin kun heihin kohdistuu vainoa

mutta on meitäkin valmistelun aikana hämmästyttänyt miten moni henkilö on yhtäkkiä hakiessaan uutta passia huomannut että ei enää ole suomen kansalainen

tässä on ollut mielenkiintoista että tämäntyyppinen hakeutuminen on myöskin tapahtunut eun sisällä ja sitä emme voi hyväksyä emmekä voi hyväksyä että elinolot ovat joissain eun maissa sellaisia että ihmisiä syrjitään he eivät saa sosiaaliapua ja joutuvat lähtemään muualle tai heitä kehotetaan lähtemään muualle

on hyvä että tätäkin asiaa voidaan korjata

valmistelun yhteydessä muun muassa ulkosuomalaisparlamentti halusi vielä laajempaa ilmoitusvelvollisuuden saamista takaisin mutta se ei ollut mahdollista ajatellen esimerkiksi asiakirjoja ja vastaavia

taloudellinen kasvu ja valtion menojen leikkaukset eivät sulje pois toisiaan ja ne voidaan tasapainottaa keskenään mistä komission viimeisimmät toimenpiteet ovat todisteena

sitten mitä tulee itse asiassa vaadittavaan asuinaikaan niin valitettava tosiasia on ollut tällä hetkellä se että se todellinen kesto on ollut paljon paljon pitempi niistä syistä joihin moni edustaja on viitannut

mutta kasvun tulee ennen kaikkea syntyä kilpailukyvyn palautumisesta ja uusien markkinoita valtaavien innovaatioiden avulla

voi sanoa että hyvällä hallinnolla jos sitä saadaan aikaan maahanmuuttovirastossa tältäkin osin voi olla vähintään kohtuullistava ja oikeudenmukaistava vaikutus niin että saadaan kansalaisuusasioissa myöskin nopeampi käsittely

komissio totesi muun muassa että tutkimus ja innovaatiot ovat aivan liian vähäisessä määrin johtaneet uusiin myyntimenestyksiin ja että energiaa vaativan teollisuuden ja puutteellisen energiatehokkuuden yhdistelmä on huolestuttava

sitten mitä tulee poikkeamisperusteisiin täytyy sanoa että se varmaan oli yksi niistä asioista joita kaikista eniten punnittiin koska toisaalta kohtuus voi vaatia että näistä voidaan poiketa

tyypillisesti meillä oli niin kuin tässä salissakin on ollut aiemmin esillä esimerkkinä vanhemmat niin sanotut inkeriläismummut joilla on ollut hyvä toiminnallinen kielitaito mutta jotka eivät kirjallisesti pysty sitä osoittamaan

näitä tilanteita on ja heitäkin varten tarvitaan tämä kohtuullisuuspykälä

mutta toisaalta niin kuin tässä on mainittu tämä kansalaisuus suomalaisen käsityksen mukaan on polku kotoutumisen tielle ja jos liian helposti on mahdollisuus saada poikkeuksia emme uskoneet että se sitten edistää nimenomaan kotiäitien kotoutumista

det enskilt största orosmolnet är ungdomsarbetslösheten som breder ut sig i land efter land särskilt i länder med ett svagt utbildningssystem som inte förbereder de unga för arbetsmarknaden

päinvastoin haluamme uuden kotouttamislain avulla saada yhä useamman äidin myöskin kielikoulutuksen piiriin ja sitä kautta todellakin tasa arvoisiksi esimerkiksi muun perheen kanssa

meidän matkustaja aluksillamme on hankala kilpailutilanne edelleen itämerellä jos sanoisi näin että ruotsilla on omat säännökset ja nuuska ja virolla on sitten oma tilanteensa muun muassa palkkoineen

vaikkei ehkä tässä hallituksen esityksessä tätä suvausta tehty niin keskusteluissa ja valmistelussa se oli hyvin vahvasti esillä

mutta on huomattava myöskin että merenkulun kannattavuuden ja kilpailukyvyn kannalta on tärkeää että olemme saaneet uudet miehistösopimukset voimaan ja voi kiittää alaa siitä että työntekijät ja työnantajat ovat löytäneet toisensa

arvoisa puhemies

mitä sitten tulee

erään mies erottuu ja tähän niin sanottuun kielitestiin niin ministeriö ei puutu siihen mihin valiokuntaan näitä asioita lähetetään mutta mielenkiintoista on että meillä on hyvä pohja nyt hallintovaliokunnan pyytämälle selvitykselle joka koskee kansalaisuustestejä koska tämän valmistelun yhteydessä suoritettiin pienempimuotoinen selvitys muun muassa silloin voimassa olevasta kansainvälisestä käytännöstä ja kansalaisuustestien eduista ja haitoista

markkinat koostuvat loppujen lopuksi päätöksiä tekevistä ihmisistä ja päätökset voivat olla viisaita mutta myös typeriä tai ainakin hätiköityjä

arvoisat edustajat

ehkä tämä olisi samalla tavalla kuin kari uotila aikoinaan osoitti esimerkkiä wärtsilän pelastamisessa että tarvittaisiin samaa henkeä kuin täällä varustamoalalla myöskin muualla että saisimme aloja pelastettua suomeen

niin kuin valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan ei tehdä varsinaista sopeutusohjelmaa niin kuin aiemmissa välineissä vaan tehdään yhteisymmärryspöytäkirja joka edellyttää muun muassa budjettitasapainon saavuttamista näissä jäsenmaissa

arvoisa puhemies

suomen pankin edellinen pääjohtaja sirkka hämäläinen todisti suuren valiokunnan emu jaostolle hiljattain virhearvioista joita markkinavoimat olivat tehneet ja joita ne edelleen tekevät

tämä mihin kiinnitettiin huomiota että kuntien ja julkisten rakennusten kunto on huonompi on hälyttävä osoitus suomalaisen rakentamisen moraalista

markkinat eivät esimerkiksi aikoinaan liittäneet minkäänlaista riskiä valtion velkakirjoihin joita nyt pidetään suorastaan arvottomina

markkinat ovat hyvä renki mutta huono isäntä

todettakoon myöskin että kun hyvin useasti puhutaan kansalaisuustesteistä ja arvoista niin esimerkiksi kielikurssien opetussisältöön kuuluu laajasti paljon sellaista joka sisältää tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja sitä kautta arvot ja tieto suomalaisesta yhteiskunnasta välittyvät

me halusimme energiatehokkaampia ja saatiin liian tiivistä ja tästä valitettavasti moni ihminen on kärsinyt ja siitä on käyty käräjiä

kysyn oikeastaan vastuullisilta henkilöiltä toisaalta ovatko meidän ohjeemme tällä hetkellä oikeat ja haluaisin liittyä edustaja vahasalon kysymykseen siitä onko nyt tulossa sellaiset koulutusohjelmat jotka riittävässä määrin kouluttavat hyviä ammattilaisia ammattikorkeakouluissa ammatti instituuteissa että me saamme niitä osaajia mistä tässä on tarve

on hyvin mahdollista että kansalaisuustesti lisäisi eriarvoisuutta ja monimutkaistaisi käsittelyä ja lisäisi hallintotuomioistuinten työtä tuomatta vastaavaa etua

arvoisa puhemies

valitettavan sello tapauksen yhteydessähän tarkastettiin minkälainen on toisaalta karkottamislainsäädäntö pohjoismaissa ja todettiin että karkottamisperusteet ovat verrattain samanlaiset toisaalta tehostettiin myöskin ohjeistusta paikallispoliiseille jotka tekevät esityksiä ja viime vuoden aikana on tehty melkein tuplaten enemmän esityksiä maahanmuuttovirastolle ja samoin karkottamispäätökset ovat lisääntyneet

mutta opetussuunnitelmaan se sisältyy ja tässä yhteydessä tehty esivalmistelu on hyvä pohja sille selvitykselle jota hallintovaliokunta on pyytänyt

helppoja päätöksiä ei ollut tehtävänä mutta koko ajan päätöksiä on tehty ajatellen pidemmän päälle suomalaisten etua ja yhteisen eurooppamme jaloilleen pääsyä

on myöskin mielenkiintoista todeta että maahanmuuttovirasto kun sitä kuultiin eduskunnassa nosti uudelleen esiin nämä kansalaisuustestit

virasto oli kiinteästi mukana lakia valmisteltaessa eikä lausunnossaan tästä hallituksen esityksestä enää esittänyt kansalaisuustestien käyttöönottoa

mutta tulevaisuutta ajatellen on niin kuin kari uotila sanoi syytä muistuttaa niistä kirjauksista joita on hallitusohjelmassa mutta myöskin meidän on kohdistettava tulevien vuosien säästötarpeet sillä tavalla ettei merenkulkualalle aiheuteta vahinkoa

eduskunnalle on tarkoitus toimittaa muutamia selontekoja vielä tämän kevätkauden aikana muun muassa eu selonteko joka tulee tässä ensin ja toisaalta turvallisuuspoliittinen selonteko

mitä tulee liittää ne sitä tee vaan se itämeri selontekoon se on valmistelussa ja tarkoituksena on että se on täällä käsittelyssä samaan aikaan kuin voimme käsitellä myöskin eun luonnosta itämeri strategiasta

me näemme mitä eu on tekemässä ja mitä lisätoimia me haluamme kansallisesti itämeren pelastamiseksi

i dag har riksdagens justitieombudsman kommit med ett viktigt avgörande

kommer utrikesministeriet att kunna förse justitieombudsmannen med de här ytterligare uppgifterna

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olemme myöskin hyvin tietoisia heidän uudesta meripolitiikastaan ja heidän toimistaan ja prioriteeteistaan jotta muun muassa saataisiin itämeri sellaiseksi pilottialueeksi jossa voisimme meripuitedirektiiviä ja muita toimia panna esimerkinomaisesti itämeren puitteissa kun alkuperäinen kysymys koski itämeri selonteon aikataulua niin että jatkamme sitten kun tuo selonteko

tämä on paha resurssipula

ärade talman arvoisa puhemies

toinen asia on että yksi osa helsingin kaupunkia otti nyt nimettömän työnhaun käyttöön jotta maahanmuuttajat pääsisivät paremmin työhön

erinomainen esimerkki siitä

tiedämme että jos on vierasperäinen nimi olkoon se vaikkapa vain bogomoloff niin kestää kaksinkertaisen ajan niin ennen kuin saa mitään työtä

arvoisa puhemies

yksi tärkeä uudistus johon eduskunta on myöskin myötävaikuttanut on uusi ulkomaalaisrekisteri jonka kautta me pystymme paremmin tulkitsemaan täällä muun muassa todistusten aitoutta

tämä merkitsee sitä ettei niitä ole pakko tarkastaa ulkomailla vaan voidaan käyttää koko se asiantuntemus mitä on suomessa uuden ulkomaalaisrekisterin avulla

tänään hallitus on hyväksynyt ulkomaalaislain muutokset jotka kuitenkaan eivät tähän asiaan liity mutta jotka panevat toimeen ne asiat jotka olivat niin sanotussa turvapaikkaselvityksessä esillä kesän kynnyksellä

elikkä arvoisa puhemies tässähän on toisaalta niin että te pyytäisitte meidän yhteistyökumppaneiltamme muun muassa nimenomaan ulkovalloilta liettualta ja yhdysvalloilta enemmän tietoa tästä asiasta

värderade talman

arvoisa puhemies

valitettavasti minulla ei ollut mahdollisuutta nähdä tätä tv ohjelmaa mottä maanantaina mutta niin kuin useat tietävät se todellakin antaa erittäin monipuolisen erittäin vivahteikkaan usein erittäin onnistuneen kuvan kaikista keskustelun alaisista asioista niin kuin esimerkiksi tiedämme patria asiassa

arvoisa puhemies